sen jälkeen kun tämä yksimielinen kanta tuli alkoi kokoomus puhua siitä että tällaista seurantaryhmää tällaista selontekoa sitä menettelyä ei enää edes tarvita

siihen liittyy se mahdollisuus että esimerkiksi myös tämä kotihoidon tuki olisi osa aikainen niin että isä ja äiti kumpikin voi käyttää siitä osan ja sitten käyttää myös sitä osa aikaista päivähoitoa

rouva puhemies

onko suomi vaatinut euroopan laajuista pörssiveroa ja jos on niin minkä takia sitä ei esimerkiksi tämän asian yhteydessä nyt viedä eteenpäin

itse kannatan lämpimästi sitä että koko eduskunta koko parlamentaarinen kenttä ja sitä kautta kaikki suomalaiset pääsevät osallistumaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun

eli kehittämistä tarvitaan eikä suinkaan perheiden pelottelua

toinen kysymys koskee sitä millä tavalla nyt sitten vastaisuudessa toimitaan kun suomen budjettia täällä eduskunnassa käsitellään

tätä arviota on syytä tehdä erityisesti ottaen huomioon ne lukuisat siviiliuhrit joita operaatio on aiheuttanut ja on tehtävä selvitys siitä millä tavalla olemme tehneet näitä virheitä jotta tällaisia virheitä ei koskaan enää jouduttaisi näkemään uudelleen edustaja

aikaisemmin on ollut tunnettua että hallitus lyö tiukat raamit ja riippumatta taloustilanteesta riippumatta siitä mitä ympärillä tapahtuu niissä raameissa pysytään

ja ymmärsin ehkä väärin tuossa alussa edustaja heinosen

varmasti ymmärsitte itse oikein ja ehkä vedin vähän mutkat suoriksi

eli jos on sellainen tilanne että se itse valittu avustaja on jonkun ehdokkaan puoliso niin totta kai silloin tämä pykälä sen estää siinä mielessä kyllä

onko tarkoituksena ottaa esille myös se millä tavalla tällä hetkellä euroopan kansat tavalliset ihmiset kärsivät niistä tiukoista leikkauksista

saa tulla tänne

tämä nyt on se lopputulos mihin valiokunta sitten näissä punninnoissa päätyi ja kyllä meidän saamamme tiedon mukaan näitä toimitsijoita on sitten ollut tarpeeksi

olen tosi pahoillani siitä että tässä keskustelussa unohdetaan se tosiasia että työnantajat irtisanovat ikääntyneempiä työntekijöitänsä ja silloin ratkaisu ei voi olla se että vain nostetaan sitä mekaanista eläkeikää

yleiskeskustelu päättyi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asian käsittelyn pohjanamaa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kuusikymmentäkaksituhattakuusitoista

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

olennaistahan tässä nyt on se onko se oikeudenmukaista että niitä voittoja ahneesti tavoittelevat pankit ja voittoa jo saaneet rahalaitokset pääsevät kuin koira veräjästä ja tavalliset veronmaksajat maksavat

olen ihmetellyt tässä miten vielä oikein todistamalla todistatte papereita heiluttaen että pankit eivät ole sitoutuneet antamaan euroakaan tai senttiäkään tähän

herra puhemies

tuossa debatin aikana käydystä keskustelusta siitä mikä on suomalaisten rauhanturvaajien tavoite ja toiminta maailmalla tai kuinka suhtaudumme demokratian lisäämiseen ja ihmisoikeuksiin en kyllä tunnistanut omaa maailmankuvaani ulkoministeri stubbin maalailuista

päinvastoin kannatan erittäin lämpimästi kehitysyhteistyön siviilikriisinhallinnan lisäämistä ja olen yrittänyt tässä tuoda esille niitä ongelmia joita afganistanin osalta nimenomaan tähän nato johtoiseen isaf operaatioon kuuluu

mutta kuitenkin turvallisuus afganistanissa on jatkuvasti heikentynyt eivätkä ne toiveet joita on asetettu tälle isaf operaatiolle ole toteutuneet päinvastoin voisi sanoa että ne ovat romahtaneet

yhdysvaltain tavoite afganistanissa on ensi sijassa terrorisminvastaisen sodan voittaminen kun itse näkisin että sen pitäisi olla nimenomaan edelleenkin demokratian lisääminen kansan auttaminen

herra puhemies

meidän perustuslakimme mukaan valtiovallan tehtävänä on pitää huolta siitä että jokaisella on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään

pääministeri vanhanen tehän pelasitte ihan poliittista riskipokeria tällä eläkeiän kahden vuoden nostoyrityksellänne ja esityksellänne

tällaisessa pelissä kävi sitten niin kuin yleensä uhkapelissä käy eli uhkapeluri poltti housunsa mutta ehkä te vielä selvitätte sitä

tällaista siviiliuhreista piittaamatonta sodankäyntitapaa jossa sattumanvaraisesti pommitetaan ja aiheutetaan suurta tuhoa siviiliväestön keskuudessa voidaan pitää sodankäyntirikoksena

mutta minua askarruttaa se että te koko ajan puhutte tästä työkyvyn säilyttämisestä hyvä niin mutta en ole kuullut ollenkaan puheenvuoroja siitä että joku säilyttäisi työpaikkansa tai saisi sen takaisin

tämän vuoksi on meidän poliittisten päättäjien suomen eduskunnan tehtävä ottaa huomioon myös sellainen mahdollisuus että suomalaiset joutuvat tilanteisiin joissa heidän edellytettäisiin syyllistyvän sodankäyntirikoksiin

mutta oletteko ihan varma että työnantajat nyt seuraavat tätä keskustelua kun ei ole mitään konkreettista millä tavalla työnantajat pitävät ne ikääntyvät työntekijänsä työssä

tämä seitsemän vuotta jatkunut konflikti ja sen näköalattomuus vähentää isafin ja afganistanin hallituksen hyväksyntää

ihan tuli mieleeni se kun yritin opettaa koiraani hyppäämään esteen yli

suurin ongelma ei ole ihmisten karkaaminen työstä vaan se että työnantajat irtisanovat ikääntyviä työntekijöitä

aivan samalla tavalla te tarjositte tälle eduskunnalle opposition epäisänmaallisuuden ja se este oli se että te aiotte miljarditolkulla lisää sitoa suomalaisten veromarkkoja muiden euroopan maiden talousvaikeuksiin jotka on aiheutettu ahneudella ja pankkien kohtuuttomalla voitontavoittelulla

ainoa ratkaisu on poliittinen rauhanprosessi

näin täällä olen monen kuullut sanovan mutta sen sijaan halutaan näiden sanojen ja tekojen ristiriita hyväksyä sillä että me osallistumme edelleen tähän lisäämällä näitä joukkoja

esittäisin kolme syytä jotka ovat myös meidän vastalauseessamme minkä takia emme hyväksy tätä hallituksen esitystä

vähän aikaa sitten te sanoitte että on normaalia ja hyvä että tiedotusvälineissä tiedotusvälineet menivät myös tähän teidän

niin ja onhan sormi epäisänmaallisuuslankaanne ja ministereiden kirjoissa keskustellaan näistä asioista mutta teidän mielestänne on epäisänmaallista tai asiatonta että täällä eduskuntasalissa keskustellaan suomalaisten veronmaksajien miljardeista euroista

oliko tarkoituksenne harhauttaa tiedotusvälineitä ja suomalaisia sillä että otitte esille tämän opposition epäisänmaallisen käytöksen

kyllä minua hirvittää erityisesti tämän edellisen puheenvuoron jälkeen se että mitähän ne tavalliset asukkaat jotka ovat oikeasti kiinnostuneet niistä lastensa opettajista tai äitiensä ja isiensä hoitajista ajattelevat kun kuuntelevat tätä käsittämätöntä byrokratian puolustusta ja homeisista kuntarajoista kiinni pitämistä

minä ihmettelen ministeri katainen kun te olitte niin kovin varma siitä tai ensinnäkin ihan oikeasti myönsitte että ette voi kertoa mitä tapahtuu kun annetaan tämä laina

minäkin luin vähän ristiriitaisin tunnelmin maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen limnellin ja salonius pasternakin uusinta raporttia joka ilmeisesti jaettiin meille ulkoasiainvaliokunnassa

eikö meidän täällä pidä keskustella siitä mikä on kaikkein tärkeintä eli että millä tavalla saamme turvattua ne palvelut ja erityisesti turvattua ne lähipalvelut

ilmoititte hyvin varmana tuosta puhujapöntöstä että mikäli eduskunta ei hyväksy tätä hallituksen esitystä niin silloin suomessa työttömyys lähtee kasvuun

keskustakin aloitti näistä asioista mutta sitten olette päässeet siihen varsinaiseen huoleenne eli siihen miten pystytte pitämään ne vanhat rajat kiinni ja minusta sen ei kuulu olla tämän keskustelun aihe

ainoa mikä tästä käy ilmi on se että haluamme kuulua oikeaan porukkaan haluamme alleviivata sitä että olemme läntisessä leirissä

eikö se sama rehellisyys pätisi myös tähän että rehellisesti sanoisitte ettei tästäkään mitä kutsutte konkurssi ja selvitystilavaihtoehdoksi pystytä varmasti sanomaan mihin se johtaa

se on kyllä aika outo perustelu mielestäni jos olisi kuitenkin tarkoituksena lisätä kansainvälistä oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa

ja kun puhutte yhteistyöstä niin siinähän se demokratia vasta on kauas mennyt kun on rakennettu ylikunnallisia laitoksia ja ylikunnallisia rakennelmia joihin kunnanvaltuutetutkaan eli ne kunnalliset päättäjät eivät pysty mitenkään vaikuttamaan

täällä myös todetaan että meidän joukkojen lähettämisessä on kyse tietyllä tapaa kertausharjoituskoulutuksesta todellisissa olosuhteissa

ehkä se voisikin olla ihan hyvä tapa saada pankit vastuuseen ja vastaamaan siitä että kreikan talous saadaan kuntoon esimerkiksi niin kuin näissä puheenvuoroissa on ollut antamalla osan lainoista anteeksi

eli kuntademokratia ja lähipalvelut on hallituksen tavoite

täällä todetaan aivan samalla tavoin kuin mekin olemme vasemmistoliitossa todenneet kun kritisoidaan myös isaf operaatiota osallistumisvahvuuden kasvattamisesta yk johtoisiin operaatioihin joihin suomen on toivottu osallistuvan nykyistä aktiivisemmin

tennilän tekemää hylkäysesitystä

hallitus ilmiselvästi kannattaa tätä pysyvää vakausmekanismia ja pääministeri ihmetteli miksi vasemmisto ei sitä kannata

sanotte nyt että on oikein maailmalta tuhota alkuperäiskansojen asuma alueita viis veisaten siitä mitä uraanin louhinta aiheuttaa

tällainen ongelmien maksattaminen toisilla jäsenmailla

se on kallista ja turhaa

paljon parempi olisi jos yksittäiset maat ottaisivat haltuun ne omat pankkinsa jotka kärsivät liiallisista vajeista yhden jäsenmaan ongelmien takia

ainakin tähän asti ne ovat halunneet selvittää mistä suomesta saadaan uraania

tällä tavalla pankit ja pankkien omistajat ottaisivat vastuuta näistä kriiseistä eivätkä esimerkiksi suomalaiset veronmaksajat niin kuin teidän mallissanne

ongelman ydin on se laitetaanko ne pankit ja pankkien omistajat oikeasti kantamaan vastuuta vai hyväksyttekö nykyjärjestelmän ja vielä lisätakauksia suomalaisille veronmaksajille

herra puhemies

kyllä minun mielestäni nyt on päivänselvää en nyt ole ihan varma kaikista mutta ainakin itsestäni ja vasemmistoliiton joka ikisestä kansanedustajasta olen satavarma että tapahtuu ihmisoikeuksien sortoa missä päin maailmaa tahansa tai minkä tahansa ismin tai aatteen alla niin se on tuomittava ja jyrkästi

minun mielestäni se on vastuullisuutta että nähdään miten olennaisesti tämä operaatio on muuttunut miten tavallisen afganistanilaisen kansan suhtautuminen ulkomaiseen läsnä olevaan sotajoukkoon on muuttunut suorastaan hyvin pelokkaaksi ja vihamieliseksikin

herra puhemies

vastuullista olisi se että asetetaan selkeä aikaraja sille milloin ulkomaiset joukot poistuvat ja mielestäni suomen joukot voisivat poistua sieltä ensi vuonna

laukkaselle voin ihan lyhyesti toistaa ryhmäpuheenvuorosta jossa todettiin että olemme valmiita kaikkiin sellaisiin uudistuksiin joilla selkeytetään käytäntöjä ja estetään sopimattomia menettelyjä lisätään avoimuutta

sinänsä tästä koko keskustelusta

maailmanlaajuisesti meidän turvallisuutemme aivan varmasti riippuu siitä kuinka paljon kehitysyhteistyömäärärahoja me käytämme kuinka paljon siviilikriisinhallintaan me satsaamme ja kuinka paljon rauhantyötä ja diplomatiaa me teemme

kehotan ministeri stubb ministeri häkämies kuunnelkaa siinä vieressä istuvaa ministeri väyrystä kuunnelkaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja korkeaojaa

södermanin puhetta ja en huomannut muiden ryhmien kannattavan hänen viimeistä lausettaan joka kuului että eduskunta toteaa että pääministeri matti vanhasen toiminta ei vaali rahoituksen osalta nauti eduskunnan luottamusta